veikkausvoittovaroista rahoitetaan kansallisgallerian toimintamenot ja budjetin muilta momenteilta rahoitetaan vuokra ja muut tällaiset menot

sen lisäksi on huomioitu ensi vuoden talousarviossa se että tulee kertaluontoisia kustannuksia muun muassa eläketurvasta maksuvalmiuden turvaamisesta

tämä arvoisa puhemies lyhyesti laista

en tiedä käytättekö te niitä elinkeinoelämän yhteistyön pyörittämiseen samalla lailla kuin vasemmistoliitto käyttää nämä rahat eivätkä ne kyllä riitäkään siihen että me eri liittojen välisien toimijoiden yhteistyötä yritämme edistää

arvoisa puhemies

lakia laadittaessa on pyydetty tietenkin työntekijäjärjestöiltä jhlltä jukolta ja pardialta lausunnot ja tämä muutos tietysti joka herättää aina huolta on se että virkasuhteet muuttuvat palvelussuhteiksi

tällä on haluttu nimenomaan lainsäädännössä turvata se että meidän kansallisomaisuus säilyy nimenomaan kansallisissa käsissä ja sen vuoksi ollaan valittu tämä itsenäinen julkisoikeudellinen säätiö säätiömuodoksi

sillä varmistetaan että tämä pysyy käden ulottuvilla meiltä ja tällä huolehditaan siitä että ne teokset joita on aina sieltä kultakauden klassikoista tämän päivän hienoimpiin teoksiin säilyvät meidän omaisuutena ja niistä pidetään hyvää huolta

arvoisa puhemies

jos ajattelemme kauppojen sunnuntaiaukioloaikaa jos ajattelisin ja tekisin politiikkaa vain siltä kannalta mikä on oma etuni mitkä ovat omat tottumukseni niin toki sunnuntaiaukioloaikojen laajentaminen helpottaisi omaa elämäntilannettani me kansanedustajat kun useimmiten lauantait vietämme toreilla tapaamassa ihmisiä pitämässä tilaisuuksia ja sunnuntaisin olisi paremmin aikaa käydä kaupoissa

tässä on kysymys joukosta erilaisia pieniä muutoksia tekijänoikeuslakiin ja laista orpoteosten käyttämisestä ja molemmissa on taustalla eun direktiivit joita täytäntöön pannaan nyt suomessa

politiikkaa ei kuitenkaan pidä tehdä siitä näkökulmasta mikä on oma etu vaan tulee miettiä sitä mikä on yhteinen etu ja ennen muuta puolustaa niitä jotka kaikkein eniten kärsivät päätöksistä

kuten jo debattipuheenvuorossani totesin minusta tässä kysymyksessä on suurten kauppayritysten ja suurpääoman etu ohittanut työntekijöiden pienyrittäjien ja ympäristön edun

siksi pidänkin hivenen erikoisena että vihreä ministeri tuo tämän esityksen mutta ymmärrän että erityisesti kokoomus on tässä suurpääoman painovoimalla painostanut tähän suuntaan

myöskään tätä orpoteosdirektiiviä me emme nähneet erityisen tarpeellisena vaikka sinänsä tämä eurooppalaisten digitaalisten sisämarkkinoiden luominen on meidän tavoitteissamme

ensinnäkin tämän tekijänoikeuslain muuttamisen osalta tässä suoja aikadirektiivin pidentämisessä direktiivin mukaisilla lisätoimilla tuloja ohjataan ennen kaikkea muusikoille jotka ovat aikoinaan luovuttaneet oikeutensa tuottajalle kertakorvauksella

kysymys on siitä että tämä esitys todennäköisesti tulee lisäämään osa aikatyötä ja osa aikatyöllä naisten köyhyys tulee lisääntymään

kodeille ja perheille jää työntekijöillä vähemmän aikaa kun se yksi tähän asti yhteinen sunnuntaipäivä joka on aina ollut vapaa on nyt työvuorolistojen armoilla

pitää kuitenkin muistaa että päiväkodit ja koulut toimivat edelleen ennen muuta maanantaiperjantai rytmissä ja tällaista uudistusta ei voida viedä eteenpäin jos samaan aikaan ei muuteta joukkoliikennettämme muuteta päiväkoteja ja toisaalta harrastusmahdollisuuksissa ja koulujen toiminnassa tämä on ongelmallista

tämä tulee myös lisäämään entistä enemmän yksintyöskentelyä joka on raskasta henkisesti ja fyysisesti mutta myös turvallisuusriski

toinen seikka on se että me vasemmistoliitossa haluamme puolustaa pienyrittäjiä pienyrittäjiä jotka tekevät kovaa työtä taloudellisella riskillä eikä välttämättä kovin suurilla tuloilla

kysymys on siitä että televisio ja radioyritysten ja lehtikustantajien tuottamien aineistojen hyödyntämisessä yritysten toiminnassa näiden yritysten arkistoissa on paljon sellaista kerran tai useammin lähetettyä tai julkaistua aineistoa jonka kaikkia oikeudenhaltijoita ei tiedetä tai heitä ei voida tavoittaa jotta aineisto olisi käytettävissä tai voitaisiin sopia sen käytöstä

vaikka tässä todetaan että lakiesitys rajoittaa niin että ostoskeskuksissa esimerkiksi voi valita yhden päivän jolloin ei pidä kauppaansa auki niin tosiasiassa tämä esitys kaventaa pienyrittä jien mahdollisuuksia toimia suurten kauppaketjujen saadessa edun

kysymys on sopimuslisenssistä jota tässä haetaan ja tämä on kansallinen ja myös muissa pohjoismaissa käytössä oleva oikeuksien hallinnointia koskeva järjestely

ei kai ole sattuma että nimenomaan yrittäjät yrittäjäjärjestöt ovat suhtautuneet kriittisesti tähän ja me vasemmistossa haluamme herkällä korvalla kuunnella yrittäjien ääntä koska yrittäjät ovat tärkeä osa suomalaista työllistämistä

eli sopimuslisenssi mahdollistaa sen että aineiston käytön ehdoista ja korvauksista voidaan sopia siinäkin tapauksessa että ei tiedetä tekijää

asuminen liikenne maankäyttö kaavoitus on alueellisesti yhtenäistä ja rajat itse asiassa estävät järkevää asuntopolitiikkaa esimerkiksi kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista ja tulee tarpeetonta kilpailua hyvin samankaltaisten kaupunkien välillä

kolmantena seikkana nostan esiin ympäristön

se että suuret kaupat suuret jättimarketit voivat olla auki sunnuntaisin tulee ohjaamaan entistä enemmän kaupankäyntiä ihmisvirtoja pois omilta kotialueilta keskusta alueilta asuinalueilta kehäteiden varsille moottoriteiden varsille

tämän muutoksen tarkoituksena olisi se että lainauskorvauksen edunsaaja olisi vain tekijä itse ja hänen perillisensä

ehdotetun ja eduskunnassakin täsmennetyn säädöksen sisältö jäi epäselväksi siltä osin että voiko oikeuden lainauskorvauksesta luovuttaa

itse asiassa kun tässä puhutaan pakkoliitoksista selvityshenkilöt jotka ovat tehneet tämän selvityksen tästä pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisestä lähtevät siitä että asiasta järjestettäisiin kansanäänestys ja ainakin joidenkin mielipidemittausten mukaan esimerkiksi vantaalaisista enemmistö kannattaa liittymistä helsinkiin

tämä on ympäristön kannalta haitallista mutta myös niiden ihmisten kannalta joilla ei ole mahdollisuutta autoon joilla ei ole mahdollisuutta liikkumiseen

tarkoitus ja sisältö oli se että lainauskorvausoikeuksien luovutusta koskeva oikeustoimi olisi pätemätön eli se että niitä lainauskorvauksia ei voisi luovuttaa kolmannelle taholle eteenpäin mutta kuitenkin niin että ei synny sellaista että nyt jälkikäteen voitaisiin alkaa periä sellaisia lainauskorvauksia joita on luovutettu eteenpäin

jo nyt ongelma on se että meillä on liian vähän lähikauppoja ja lähikaupoissa on selvästi korkeammat hinnat kuin on suurissa kaupoissa ja lähikauppoja käyttävät kuitenkin esimerkiksi opiskelijat nuoret eläkeläiset jotka ovat pienituloisia ja joilla ei ole samanlaisia liikkumisen mahdollisuuksia yksityisellä autolla

näistä kolmesta syystä työntekijöiden edun puolustamisesta pienyrittäjien edun puolustamisesta ja ympäristön puolustamisesta pääoman ja suurien kauppayrityksien sijaan suhtaudun erittäin kriittisesti tähän lakiesitykseen

ajatus siitä että nyt tulisi yksi yhteinen valtuusto tälle isommalle kunnalle mutta sitten olisi parikymmentä alueellista päätöksentekoelintä jotka päättävät lähipalveluista nimenomaan vie demokratiaa eteenpäin

eli kun tässä nyt edustajat juvonen ja niikko sanoivat että ei pakkoliitoksia ja pelkäsivät näitä pääkaupunkiseudun kuntien yhdistämisiä niin kyllä se kohtuuhintaisen asumisen järkevän maankäytön ja toisaalta järkevän joukkoliikenteen kannalta on asia jota pitää edistää joko tällä tai sitten erittäin vahvalla metropolihallinnolla

eli näinhän on käytännössä nytkin toimittu mutta tällainen pieni virhe on jäänyt lainsäädäntöön

orpoteoksia olisivat esimerkiksi kirjat sanomalehdet äänitteet tai elokuvatallenteet jotka ovat tekijänoikeuden alaisia mutta joiden kaikkia tekijöitä tai muita oikeudenhaltijoita ei tiedetä tai löydetä selvityksessä

orpoteoslaki kuten direktiivi lähtee siitä että näitä orpoteoksia voivat käyttää kirjastot museot arkisto ja koulutusorganisaatioiden kokoelmat sekä julkisen palvelun televisio ja radioyritysten tuottamat aineistot ja vain näiden laitosten käyttöön

orvoiksi todettuja aineistoja saataisiin muun muassa digitoida ja välittää yleisölle internetissä ja jos joku oikeudenhaltijoista tunnistetaan ja voidaan tavoittaa aineiston käyttö edellyttää hänen lupaansa

arvoisa puhemies

monta pientä muutosta ja tässä yritin käydä ne hyvin tiiviisti läpi

vielä aivan lyhyesti

mikäli näkemykseni mukaisesti vapautettaisiin kokonaan kauppojen aukioloaikasääntely eli kumottaisiin liikeaikalaki niin sen jälkeen kuluttajat asiakkaat joita varten kai kaupat ovat olemassa päättäisivät aukioloajoista

käytännössä päättäisivät koska eihän kauppias yrittäjä pidä kauppaansa auki jos ei tuotteille ole kysyntää

eli oma ajatukseni on se että kauppojen aukioloajat muodostuisivat sen perusteella milloin yrittäjä milloin yritys katsoo aiheelliseksi pitää kaupat auki

tämä tietysti perustuisi siihen milloin on kysyntää ja milloin on kysyntää niin paljon että kauppojen aukioloaika silloin kannattaa johon kannattavuuteen tietysti vaikuttaa se millä hinnalla kaupan työntekijät ovat valmiita työtä noina aikoina tekemään

minun mielestäni tällainen järjestely että kauppiaat kuluttajat ja työntekijät käytännössä päättävät ja eletään tilanteen ja tarpeen mukaan olisi kaikkein järkevin ja tarkoituksenmukaisin

arvoisa puhemies

ajatellaanpa vaikka länsimetroa

tässä on valitettavasti nähtävissä sellaista kermankuorintaa esimerkiksi asuntopolitiikan osalta mikä kaupunki kunta vastaa esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra asuntojen rakentamisesta

mutta mielestäni tällainen järjestely olisi tarkoituksenmukainen ja eduskunnan meidän lainsäätäjien ei minun mielestäni siis pitäisi tällaiseen asiaan lainsäädännöllä lainkaan puuttua

vähän samankaltaisia ongelmia on myös muiden isojen kaupunkien ympärillä että keskuskaupungissa on esimerkiksi kulttuuripalvelut muut palvelut ja se kantaa ison vastuun esimerkiksi sosiaalisesta asuntorakentamisesta

silloin kysymys on siitä että tulee alueellisia budjettivaltaa myös käyttäviä paikallisia valtuustoja jotka huolehtivat niistä lähipalveluista jolloin itse asiassa se edustaja rossin peräänkuuluttama yhteys siihen päätöksentekoon on paljon nykyistä tiiviimpi

silloin nimenomaan nämä asiat jotka ovat seudullisia liikenne maankäyttö kaavoitus asuntopolitiikka päätettäisiin metropolitasolla jolloin ei olisi sitä tilannetta että jos katsoo vaikkapa kun helsingistä lähtee ulos kun helsinkiläisiä pienyrittäjiä ollaan pyritty tukemaan ja tällaisia kivijalkakauppoja niin että ei tämmöisiä megamarketteja enää kaavoiteta niin siitä tietää missä helsingin raja loppuu kun alkavat nämä megamarketit

tämä postilaki on erittäin ongelmallinen työntekijöiden veronmaksajien ja alueiden kannalta

arvoisa puhemies

voidaan sanoa että tämä on tämmöinen tekijänoikeuslain uudistamisen kevätmallisto eli tässä on semmoisia helppoja asioita joita on saatu yhdessä toimikunnan kanssa vietyä eteenpäin ja samaan aikaan me koko ajan teemme töitä sen eteen että saataisiin tätä kokonaistarkastelua tehtyä jota tässä edustaja kopra peräänkuulutti

ei tämmöistä osaoptimointia alueella vaan katsottaisiin sitä kokonaisuutena ja tätä kautta metropolihallinto myös olisi askel parempaan kuin nykyinen tilanne vaikka itse näen että paras henkilökohtaisesti paras olisi yksi yhtenäinen kunta jossa olisi sitten myös budjettivaltaa käyttäviä alueellisia valtuustoja

tämä mahdollistaa kermankuorinnan tuomisen suomalaiseen postiin ja sitähän ministeri linden kannattaa kuten on täällä julkisesti eduskunnassa sanonut

nyt kysymys on siitä löytyykö aikaisemmin alueita puolustaneelta keskustalta ja myös alueilta tulevilta kokoomuksen kansanedustajilta uskallusta haastaa tämä ääriuusliberalistinen politiikka jota lindenin johdolla kokoomus vie

siinä niin kuin tietysti tekijänoikeuskysymyksissä yleensä on äärimmäisen vaikea löytää sellaisia ratkaisuja jotka kaikille sopisivat semmoisia ei tulla löytämään koskaan

mutta ei vain poliittisten puolueiden välillä vaan myös poliittisten puolueiden sisällä on näitä erilaisia näkemyksiä

ensinnäkin kuten täällä keskustelussa debatissa tuli ilmi aivan valtaosa itellan joka hoitaa yleispalveluvelvoitetta tuloista tulee etelä suomesta ja valtaosa kustannuksista pohjois suomesta

minä toivoisin että syksyllä pystyttäisiin tuomaan uusia keinoja siihen mihin tämä chisugate ennen muuta liittyy piratismiin siihen että laittomasti ladataan tekijöiden tekemiä teoksia joista tekijöiden kuitenkin pitää saada toimeentulo että mitä sellaisia teknisiä keinoja olisi tätä rajoittaa

ja totta kai on halpaa jakaa etelässä josta saadaan se tulos jolla pidetään huolta koko suomen postinjakelusta

me pyrimme tekemään paljon informaatiotyötä me panostamme siihen että tulisi entistä enemmän laillisia helppoja kanavia joiden kautta voi ladata ei vain musiikkia vaan kysymys on paljolti elokuvista televisiosarjoista mutta sitten myös siihen miten niin että kansalaisoikeuksia ja netin vapautta ei rajoiteta pystyttäisiin myös sitten puuttumaan tähän toiseen puoleen

vielä halvempaa se on totta kai jakaa kun ei tarvitse jakaa viitenä päivänä vaan esimerkiksi kolmena päivänä ja totta kai se on halvempaa jakaa kun se vielä riistetään työntekijöiden selkänahasta pätkätyösuhteilla pienillä palkoilla epävarmuudella

kun tekniikka kehittyy myös se että korjattiin tätä että ei vain tekstiviestit vaan yleensä viestintä joka häiritsee niin siihen pitää voida puuttua

tänä päivänä niin kuin me tiedämme kännykkä on mukana niin mökillä kokouksissa kuin vapaa ajallakin

nyt kysymys arvoisa puhemies on siitä hyväksyykö eduskunta todella sen että eu direktiiviin vedoten me heikennämme postipalveluita valtakunnallisesti

onko kysymys siitä että sattuuko olemaan kotona kun tätä mahdollista erilaisina viesteinä tulevaa häirintää tulee vai voidaanko muulla tavalla turvata

ranskassa tästä ollaan ilmeisesti nyt luopumassa niin että meidän ei kannata hätäpäissämme tehdä mitään ratkaisuja jotka eivät välttämättä sitten ole kovin tehokkaita niin että näennäisesti näyttää siltä että toimitaan vaan nyt yritetään ihan tosissaan hakea uudenlaisiakin ratkaisuja

sillä tavalla että luovutaan muun muassa ykkösluokan kirjeestä sillä tavalla että me entistä enemmän suljemme postitoimipaikkoja koska niitä ei ole varaa pitää senkään vertaa auki kuin tällä hetkellä ja sillä tavalla että annamme ulkomaalaisille yhtiöille veronmaksajien rahaa suoraan käteen sitä kautta että joudumme tukemaan itellaa jatkossa

koska tänä päivänä kännykkä on niin oleellinen osa kuitenkin niin kansanedustajien kuin kaikkien muidenkin normaalia elämää niin pitää olla mahdollisuus ilman sitä että vaihtaa numeroa prepaid liittymää olla oikeus olla kokematta häirintää myös kodin ulkopuolella

zyskowiczin puheenvuoroa päinvastoin

tätä minä en voi hyväksyä sen vuoksi että markkinoiden pitää olla vapaita ja meidän pitää kumartaa eulle tehdä paavillisemmin kuin paavi itse toteuttaa eun direktiivit

todellinen kanta on se että kokoomuslaiset näköjään kauhistelevat sitä että pienpalkkaisilla työntekijöillä on oikeus viikossa ainakin yhteen vapaapäivään jonka voivat pienipalkkaiset naisvaltaisilla aloilla viettää yhdessä perheen ja lasten kanssa

tosiasiassa ensimmäinen virhe tehtiin siinä että ministeri linden ei pitänyt suomen puolta vaan meni keski euroopan suurten maiden mukana kun olisi pitänyt puolustaa isänmaata suomalaisia veronmaksajia suomalaisia postin työntekijöitä suomalaisia postinkäyttäjiä

kokoomus myös kauhistelee sitä että pienyrittäjillä on aito mahdollisuus pärjätä yrittämisellä pärjätä suuryritysten kilpailun keskellä työllistää itseään työllistää muutamia ihmisiä

tämä kauhistelu johtuu varmastikin siitä että tämän vastapuolena on suurkauppojen etu suurpääoman etu jota kokoomus puolustaa

tämä suurkauppojen suurpääoman etu näyttää kokoomuksen ajattelussa menevän niin ihmisten kuin luonnon edun edelle

tämä ed

jatkossa emme tule saamaan itellalta kaikille meille veronmaksajille valtion kautta tuloja vaan päinvastoin meidän tulee alkaa maksaa itellalle siitä jotta se pystyy huolehtimaan yleispalveluvelvoitteesta

zyskowiczin edustama kokoomus sekä leikkaa kunnissa palveluita että täällä eduskunnassa torppaa valtiovarainministeri jyrki kataisen toimesta kuntien mahdollisuudet tarjota näitä palveluita

olen hämmästynyt jos teidän isänmaallisuutenne onkin sellaista kansainvälisyyttä että mieluummin kansainväliset firmat ensin sitten vasta suomalaiset veronmaksajat

tätäkö halutaan vai halutaanko puolustaa suomalaista työtä suomalaista työntekijää

itellan tavoite se ei ole mutta tässäkin keskustelussa ministeri linden sotki jälleen kerran sanoi että tällä lailla jos tulee kustannuksia niin pannaan yhteen jakelut varhaisjakelu

kukaan ei kaipaa postia ennen kymmentä kahtatoista kahta mutta jokainen haluaa kyllä lehden viimeistään kuudelta jotta ennen töihin seitsemäksi kahdeksaksi menemistä se voidaan lukea

se on höpöpuhetta että tällä korvataan ne kustannukset mitä tulee kun kaiken lisäksi niitä kustannuksia ei siinä vaan tehosteta vaan toiselta puolelta tulee ylityökustannuksia lisäkustannuksia yötyöstä

ne ovat kuitenkin toistaiseksi ainakin työehtosopimuksissa ja varmasti tulee ammattiyhdistysliike pitämään niistä kiinni ja pitääkin pitää kiinni

siitä syystä että tämä tulee kalliiksi veronmaksajille siitä syystä että tämä on heikko työntekijöille ja siitä syystä että tässä on suuret pelot siitä että palvelut entisestään heikkenevät

meillä on kaksi vaihtoehtoa jos olemme isänmaallisia jos pidämme huolta suomesta suomen verotuloista siitä että meillä on menestyvä valtionyritys

eu direktiivi edellyttää että sen mukainen laki astuu voimaan ensi vuoden alussa

ja voi olla että se on surkeaa niiden mielestä joiden mukaan kaikki pitää tehdä juuri niin kuin eusta sanotaan ja pilkulleen ja vielä entistä enemmän mutta siinä vaiheessa on säästetty jo pitkä penni

no toivoisi että ministeri selvittää näinkin oleellisen asian kun lakia ollaan säätämässä miten muut maat ovat toteuttamassa postipalveludirektiiviä

toisaalta siellä on tulossa jakovelvoite siitä että tietty määrä päiviä vähintään pitää olla jakona

sillä me estämme sen että pelkkiä kermankuorijoita tänne ei tule

tässä on toinen mahdollisuus jolla direktiivi toteutetaan sen mukaisesti kuin vaaditaan mutta pidetään huolta suomalaisista työntekijöistä tai kaikista työntekijöistä jotka ovat itellalla pidetään huolta siitä että veronmaksajille tämä ei tule kohtuuttoman kalliiksi pidetään huolta siitä että palvelut ovat turvattuina

emme me nyt voi ihan näin markkinauskovaisella meiningillä mennä kuin kermankuorijoita puolustava ministeri linden tasaisia